milloin nämä uudet tietojärjestelmät tulevat

kyllä nyt tuntuu vähän hölmöltä että tässäkin kohtaa pitää työnantaja nähdä joka kerta jonkin näköisenä mörkönä joka haluaisi vain yksittäisen ihmisen oikeuksia tallata ja työntekijöitä vain sortaa

hurskaisen katsantokantaa

tässähän on kuitenkin kysymys siitä että vaikka yrityksillä olisi tähän asti ollut epäilys siitä että tietovuotoa sattuu niin niillä ei ole minkään näköisiä mahdollisuuksia ollut tutkia tätä asiaa ja luovuttaa näin poliisille ja koskaan nämä prosessit eivät ole päässeet etenemään

eikö tämä ole hyvä asia suomalaisen työnkin kannalta ja työntekijän kannalta

arvoisa puhemies

ministeri otti omassa puheenvuorossaan esille tämän vanhempainvapaajärjestelmän ja sen mahdollisen muutoksen ja tämän vanhempainvapaatyöryhmän työskentelyn ja toivoi sieltä raikkaita esityksiä

näin minäkin toivon

ja haluaisin oikeastaan kuulla ministerin mielipiteen siitä millä tavalla tämä nyt sitten ratkaistaan koska tämähän oli kuitenkin se yksi iso ongelma tässä että on tämä naisriski ja tämähän kasvattaa vaan sitä

on jopa haluttu ymmärtää tahallaan tai tahattomasti väärin että jatkossa yritykset voivat lukea työntekijänsä viestiliikennettä noin vain ja koko viestin sisällön

ensinnäkin tunnistetietojen avaamiseen vaaditaan perusteltu epäily yrityssalaisuuksien vuotamisesta kolmannelle osapuolelle ja toiseksi yrityksen tietoturvaosasto ei voi sellaisessakaan tilanteessa jossa epäily on jo olemassa lukea itse viestin sisältöä vaan asia siirtyy poliisin tutkittavaksi

lain muuttaminen on nähty myös tarpeelliseksi koska vaikka yrityssalaisuuden vuotaminen on rikoslaissa säädetty rikokseksi ei yrityksillä ole ollut edellytyksiä eikä valtuuksia tutkia epäilyksiä saadakseen tarpeeksi todistusaineistoa jotta puolestaan poliisin tutkintakynnys olisi ylittynyt

arvoisa puhemies

väärinkäytösten käsittelyyn luodaan nyt avoimuutta rajoituksia ja tarkennuksia

huomattavaa on siis että myös kaikki työntekijä ja keskusjärjestöt ovat olleet valmistelemassa muutosta ja tukevat sitä yksimielisesti

luen täältä yhden kohdan

sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva esitys liittyy keskeiseltä osin työelämän kilpailukyvyn yrityssalaisuuksien ja luottamuksen toiminnan turvaamiseen

valitettavaa kuitenkin on että perinteisesti itseään työntekijäpuolen puolueena pitävä vasemmistoliitto ei tunnista sitä tosiasiaa että yrityssalaisuuden vuotamisella ja työpaikkojen menettämisellä voi olla tekemistä toistensa kanssa

tänä päivänä on vanhanaikaista ajatella että yrityksillä olisi laajat mahdollisuudet estää paperi tai muussa fyysisessä muodossa oleviin aineistoihin kohdistuvat väärinkäytökset vaikkapa kamera ja kulunvalvonnalla tai lukitsemalla tiloja mutta ei vastaavia oikeuksia samojen aineistojen osalta jos ne ovat sähköisessä muodossa

ennen sitä on huolehdittava lukuisista muista toimenpiteistä koska useimmiten väärinkäytökset voidaan estää muilla tietoturvatoimenpiteillä ja jo pelkästään käyttöoikeuksia hallinnoimalla

tulee määritellä muun muassa miten sen viestintäverkkoa tai palvelua saa käyttää antaa kirjalliset ohjeet käyttäjälle nimetä ne ylläpidosta tietoturvasta tai turvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka tunnistetietoa voivat käsitellä tiedottaa menettelystä ja käytännöstä ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta ja antaa selvitys käyttäjälle jonka tietoja on manuaalisesti käsitelty antaa myös vuosittainen raportti käsittelystä tietosuojavaltuutetulle

sähköpostiviestin sisältöön ei työnantaja saa koskea vain tunnistetietoihin eikä koko prosessia voi aloittaa kovin kevyin perustein

arvoisa puhemies

olemme tänään saaneet ymmärtää moneen kertaan että nyt on se viimeinen hetki tehdä ympäristön ja ilmaston tulevaisuuden parhaaksi oikeita ratkaisuja

arvoisa puhemies

tässä nyt kiinnitetään vähän liikaa paikallistuntemukseen huomiota koska tämänhetkinenkään järjestelmä ei perustu paikallistuntemukseen

mutta voidaanko enää valita mitä keinoja käytetään vai onko otettava kaikki keinot käyttöön kaikki ne helpot vaikeat kalliit ja halvat

jos tosissaan halutaan yrittää ratkaista ympäristön ja ilmaston ongelmat paikallisella kansallisella ja globaalilla tasolla ei vaihtoehtoja ole

oleellinen asia on se että meillä pitää olla semmoinen tietojärjestelmä joka pystyy paikantamaan soittopaikan varmasti

ensinnäkin on hyväksyttävä se tosiasia että uusiutuvia energiamuotoja kuten tuulivoimaa aurinkoenergiaa vesivoimaa ja bioenergiaa ei voida enää asettaa ydinvoiman kanssa vastakkain

tämänhetkinen els järjestelmä ei pysty sitä tekemään ja se millä tätä uudistusta ajettiin eteenpäin oli se että tulee uusi tietojärjestelmä jossa on tämä paikannusjärjestelmä

on kuitenkin aika merkillistä ettei yhdestä energiatuotannon osasta eli ydinvoimasta saisi käydä keskustelua kiihkottomasti

mutta sen minä sanon että kun puhuttiin näistä rovaniemen osaajista että he siirtyvät ouluun ja sillä hoidetaan rovaniemi niin sekään ei pidä paikkaansa koska suurin osa hälytyksistä tulee gsm puhelimilla ja ei pysty millään tietämään mistä puhelu tulee

kummallista se on siksi että vaikka satsaisimme kuinka merkittävästi uusiutuviin energiamuotoihin niin siitäkin huolimatta tulevaisuudessa päästötöntä kotimaista ydinenergiaa tarvitaan paljon lisää

muita tulevaisuuden energiahuoltoon vaikuttavia ja sen järjestämisessä huomioitavia tosiasioita on sekin että venäjältä tuodaan suomeen energiaa jo nyt yhden ydinvoimalan verran

lisäksi suomesta poistuu lähitulevaisuudessa kaksi voimalayksikköä joiden tuotanto on pystyttävä korvaamaan kotimaisin päästöttömin voimin

ei kaiken tämänkin on tapahduttava kustannustehokkaasti ja muistaen että laskun päätöksistä maksaa aina suomalainen sinä minä sekä jälkikasvumme

kun kaikki nämä faktat otetaan huomioon ja lopetetaan tämä eri vaihtoehtojen ideologisointi niin silloin on aineksia muodostaa kohtuullinen tulevaisuuden energiapaketti siis sellainen joka on kansainvälisesti mallikelpoinen turvaa teollisuuden ja väestön energiantarpeen ja on vielä hintalaatu suhteeltaan sellainen että suomalainen sen haluaa ja voi ostaa

arvoisa puhemies

kun siihen lisätään se tosiasia että turvallisuusalan ammattilaisten keski ikä suomessa nousee olemme todellisen turvallisuusongelman edessä

arvoisa puhemies

apu tulee edelleen sitä tarvitsevan luokse aivan kuin tähänkin asti on tullut

käsiteltävänä on siis ensimmäinen eduskunnalle annettu sukupuolten tasa arvoa käsittelevä valtioneuvoston selonteko

olen itse ollut jäljittämässä yöllä neljältä yhdessä kylässä jossa sanottiin että se on se keltainen talo siinä

tästä johtuen selontekoa ei pystytty käsittelemään kaikissa eduskunnan valiokunnissa mikä olisi ollut valtavirtaistamisperiaatteen toteutumisen kannalta erittäin tarpeellista

kaikki olivat maalanneet talonsa keltaiseksi jolloinka me menimme ja koputimme ikkunaan ja kysyimme että missähän mahtaisi olla semmoinen mummo joka sairastaa tällaista ja tällaista

työelämä ja tasa arvovaliokunta olikin paljon vartijana selontekoa käsitellessään

totta kai on paikallistuntemuksella merkitystä mutta sillä ei ole sen sai sen perusteella ei ole tämänhetkistäkään järjestelmää tehty eikä sitä voi tehdä

budjettikirjan kirjaus pelastustoimella on tarkistetut ja uudistetut pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet rakenteet ja suorituskykyvaatimukset ja toimintavalmiutta koskevat ohjeet on salamyhkäisyydessään kansalaisten kannalta katsottuna arveluttava

ei helsinkiläinenkään päivystäjä tunne jokaista katua ja kioskia mikä täällä on

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että turvallisuusajattelussa ei ole aivan sama mitä asetetaan tavoitteeksi ja kuinka tavoitteet resursoidaan

johdonmukaisesti aloitan vanhempainvapaista

vaikka selonteossa ei erityisesti käsitelty vanhempainvapaiden työryhmän työtä uudeksi vanhempainvapaamalliksi nousi niin sanottu islannin malli kovasti esiin

keinot tarvitaan myös

olen tästä käyttänyt monta kertaa sellaisen puheenvuoron jossa minä vertaan tätä sähkömiehen sulaketauluun

toivomuksestani malli avattiin valiokunnan mietintöön ja käyn nyt sitä hieman läpi koska havaitsin että se ei kaikilta osin ole avautunut ja täällä eduskunnankin käytävillä kysymyksiä on riittänyt

me olemme vähentäneet niitä koko ajan

jos me ajattelemme sulaketaulua suomi menee kuuteen sulakkeeseen hätäkeskustoiminnassa

voidaankin oikeastaan kyseenalaistaa perustelut joita on käytetty mallin tuomiseksi suomeen esitetyt mallit ovat kustannustasoltaan ja vaikutuksiltaan elinkeinoelämään niin erilaiset

naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen oli todella paljon esillä tässä meidän selontekomme valiokuntakäsittelyssä

ongelman vakavuus tulee tunnustaa kaikilla tasoilla ja myös julkinen mielipide espanjan mallin mukaan tulee saada tuomitsemaan naisiin kohdistuva väkivalta sen kaikissa ilmenemismuodoissa

tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin myös se että kaikkiaan perhe ja parisuhdeväkivallan seurauksena kuolleet muodostavat kolmanneksen kaikista henkirikoksista suomessa

tasa arvon ja sitä myötä turvallisuuden kannalta tämän vaalikauden merkityksellisimpiä päätöksiä on ollut lakimuutos jossa parisuhteessa tapahtuneet lievät pahoinpitelyt ovat yleisen syytteen alaisia

aikaisemmin rankaiseminen lievästä pahoinpitelystä edellytti että uhri vaati tekijälle rangaistusta

arvoisa puhemies

itse en niin hirveästi ihmettele jos tämä laki menee läpi koska yksinkertaisesti kansalaiset haluavat käydä kaupoissa sunnuntaisin

yksi on työntekijät asiakkaat yrittäjät

huolta on täällä kannettu kovasti siitä miten työntekijät jaksavat mutta en oikein itse näe sitä semmoisena ongelmana koska tämä myös tuo semmoista työaikakiertoa mukaan

työelämä on tällä hetkellä jo hyvin pirstoutunut ja aika suuri osa suomalaisista tekee erilaista työaikaa kuin pelkästään kahdeksasta neljään

ravintoloissa tehdään vuorotyötä

sairaanhoitajilla palomiehillä poliisilla kaupassa ja aika pitkälle huoltoasemilla on jo erilainen työaika kuin mihinkä täällä istuvat edustajat ehkä ovat tottuneet

itselläni ei ole koskaan ollut ongelmia palkata sunnuntaiksi työntekijöitä vaikka täällä on lueteltu näitä joukkoliikenneongelmia ja lapsenhoito ongelmia ja yksinhuoltajien ongelmia

mutta itse olen kyllä huomannut sen että yksinhuoltajat ovat kyllä semmoinen ryhmä joka mielellään tulee töihin sunnuntaisin koska monta kertaa se palkka on muuten niin huono niin sunnuntaisin kun saa vähän enemmän rahaa niin kaikki ne ongelmat kyllä sieltä ratkeavat

itse tykkään siitä

olen koko ikäni tehnyt vuorotyötä ja vapaapäivät sattuvat sitten mihin sattuvat ja sunnuntai on ollut minusta ihan mukava päivä käydä perheen kanssa kaupassa

on suuri osa yrittäjiä jotka eivät tätä purematta niele mutta heidän pelkonsa tästä sanelupolitiikasta mielestäni on otettu ihan hyvin huomioon tätä lakia säädettäessä

mutta täytyy myös muistaa se että tässä on myös erilaisia mahdollisuuksia näille kauppiaille ruveta suunnittelemaan omaa työaikaansa

ja tässä asiassa eivät ole ravintoloissa yksityiset yrittäjät millään tavalla häviäjiä

sunnuntaisin kaupunkikeskukset ovat kuolleet